periaatteessa veron pitäisi olla neutraali eri sijoitusmuotojen välillä ja markkinat ja tuotto odotukset sitten ratkaisisivat hyödyn

mutta tämä on tätä valtion tukea tietyille alueille ja puuttumista markkinoiden toimintaan ja hyvä niin

nyt puhun eroista kansalaisten välillä

onko köyhällä eläkeläisellä onko köyhällä opiskelijalla onko tavallisella köyhällä duunarilla mahdollisuus tukea omaa ehdokastaan sillä tavalla kuin teidän tukijanne suurpääomat ja muut rahapiirit tukevat

eikö olisi hyvä että meillä olisi kampanjakohtainen katto ja että tekin tukisitte sitä

arvoisa puhemies

kun kuuntelin äskeisiä kahta puheenvuoroa tuntuu siltä että voisi tulla sieltä menneisyyden historian juoksuhaudoista pikkasen raittiimpaan ilmaan ja ajatella niin että pohjoismaissakin voidaan keskustella avoimesti erilaisista teemoista jotka ihmisiä kiinnostavat

siksi kannatan lämpimästi ed

eero heinäluoman tekemää aloitetta asiassa

ei ole poliisitoiminnalle haitaksi se että kaikissa perusoikeuksia rajoittavissa toimenpiteissä huolehditaan ihmisten kansalais ja perusoikeuksien toteutumisesta mahdollisimman pitkälle

ei ole missään kohtaa ei missään vaiheessa uhrin oikeuksien vastaista että huolehditaan siitä että julkisen vallan julkisten viranomaisten toiminta kaikissa kansalaisiin kohdistuvissa perusoikeuksien rajoittamistoimenpiteissä on vain tarkkarajaista vain välttämätöntä läpinäkyvää suomen lakiin perustuvaa

se on myös jokaisen poliisimiehen selkäranka ja poliisitoimen moraalinen ydinrunko ja tuo poliisilaitokselle ja instituutiolle luotettavuutta

arvoisa puhemies

te saitte parikymmentä miljardia euroa rikkaamman suomen edelliseltä hallitukselta ja te olette näin vakavaan ja tärkeään ongelmaan laittamassa vain pieniä hitusia

nämä lapset ja nuoret eivät selvittelyistä parane

sen sijaan että parantaisitte tätä todellista tilannetta te täällä keskitytte pelkästään arvostelemaan opposition arvostelua tätähän te vain teette tai viime hallitusta joka kuitenkin teki sen talouden peruskorjauksen yrittäjyyttä ja työntekoa kannustamalla ja saamalla sitä demaridynamiikkaa talouteen jota voimme nyt jakaa hyvinvointina

arvoisa puhemies

haluaisimme että tulisitte siinäkin meidän linjoillemme että ottaisitte vastalauseparannusehdotuksen tosissanne ja hyväksyisitte myös sen

näin voisimme lisätä tämän esityksen vaikuttavuutta ja elvyttävyyttä

on myös hieno huomata ja olemme siitä iloisia että olette omaksuneet kansainvälisen sosialidemokratian tämmöisen uuskeynesiläisen ajatuksen siitä että silloin kun taantuma on silloin erityisesti rakennusalalla pitää elvyttää

arvoisa puhemies

on varmaan totta että meillä sosialidemokraateilla on erilainen keskusteluperinne ulko ja turvallisuuspolitiikassa kuin äärivasemmistolla jonka mukaan näistä asioista ei saisi puhua ne ovat tabuja ja on keskustelukieltoja ja pitäisi olla hiljaa kuin huopatossutehtaalla ettei mikään raksahda

arvoisa puhemies

täällä kokoomus on kovalla suulla arvostellut sitä että suomalainen yhteiskunta haluaa tukea palkansaajien järjestäytymistä omiin liittoihinsa

me pystymme keskustelemaan turvallisesti turvallisuuspolitiikasta ja laajan turvallisuuskäsitteen pohjalta pohjoismaisten veljiemme kanssa

samoin on mtk ja työnantajaliitot ja niillä on samanlaiset verovähennysmahdollisuudet ja ne tukevat usein sitten taas maalaisliittoa tai suurpääomapiirejä edustavia kansanedustajaehdokkaita

joka toinen pohjoismai nen ihminen on sosialidemokraatti ja emme me pelkää tätä foorumia

he itse osaavat arvioida ketkä yhteiskunnalliset vaikuttajat eniten ajavat palkansaajien oikeuksia ja työelämän kehittämistä

arvoisa puhemies

palomiesten eläkeikä on viime vuosina kovasti keskusteluttanut ja aiheuttanut yhteydenottoja kansanedustajiin ja lainsäätäjiin ja virkamiehiin

on hyvin tärkeää että huolehdimme turvallisuudesta kaikissa tilanteissa ja mielelläni yhdyn niihin näkökulmiin jotka korostavat sitä että nyt valiokuntakäsittelyssä hyvin tarkasti kuunneltaisiin sitä perustason asiantuntemusta mikä työelämään liittyy ja oltaisiin mieluummin hyväksymässä sitten palomiehillekin alempi eläkeikä kuin korkeampi

arvoisa rouva puhemies

presidentti on vahvuus pienelle kansakunnalle ja se että hänen osuutensa suomen ulkopolitiikan muotoilussa on vahva on myös sosialidemokraattien tavoite

ja tasavallan presidentillä on vahva demokraattinen mandaatti kun puolitoista miljoonaa suomalaista on hänet tehtäväänsä suoraan valinnut

se myös korostaa kansallisen yksituumaisuuden ja pitkälinjaisuuden merkitystä

arvoisa puhemies

satakuntalaisena suhtaudun erityisen suurella lämmöllä rauhanturvatehtävissä työskenteleviin ja heidän uhrauksiinsa ja siihen mitä suomalaiset ovat tällä saralla tehneet

mielestäni on silti hyvä ottaa huomioon myös tämän keskustelun aikana esiin tulleet tekijät esimerkiksi tämä palkkauskysymys eli se ovatko nämä rahalliset edut tasapainossa näitten tehtävien ja niiden vaarallisuuden ja haasteellisuuden kanssa

sehän tulee nyt kunnilta ja monissa sairaanhoitopiireissä tilanne on erittäin kriittinen

me perustuslakivaliokunnassa olemme pyrkineet tekemään pitkäjänteistä ja huolellista työtä sen selkiyttämiseksi mitä perustuslaissa kannattaa mainita ja miten pitäisi lähestyä kysymystä siitä miten euroopan unionin toimivaltaan kuuluvaa ulkopolitiikkaa hoidetaan ja edustautumista siinä

palvelut jotka ovat ihmisille ensiarvoisen tärkeitä joita ilman ihmisoikeudetkaan eivät toteudu ovat vaarassa sitä kautta että kunnat vaativat säästötoimia sellaisissa palveluissa joita ei voida laittaa suhdanneluonteisesti alas muutamaksi vuodeksi

se miten tässä ratkaisuun on päädytty on perustunut siihen että nykyinen käytäntö joka on käytäntönä selkeä mutta jota ei ole selkeästi kirjattu tulisi myös selkeästi kirjata niin että se on kaikkien luettavissa ja siten siinä ei olisi erilaista tulkinnan mahdollisuutta

mitä te aiotte tehdä sen hyväksi että suurituloisten veronalennukset peruttaisiin ja tämä raha osoitettaisiin niille ihmisille jotka tarvitsevat erikoissairaanhoidon palveluita nyt eikä huomenna

samalla haluamme arvioida toimenpiteitä niiden tuottaman todellisen ympäristöhyödyn ja todellisten vaikutusten perusteella

emme halua sellaisia päätöksiä jotka vaarantavat esimerkiksi toimeentulon vaarantavat kasvun ja työllisyyden edellytykset suomessa jos ne toimenpiteet eivät tuota todellisia etuja ja hyötyjä tuleville sukupolville ja ympäristöllemme

minun mielestäni tässä työssä on onnistuttu hyvin ja kuitenkin verrattuna ihan ensimmäisiin versioihin tämä mahdollistaa myös sen että tarvittaessa tasavallan presidenttiäkin voidaan käyttää vahvuutena ja lisävoimavarana erilaisissa kansainvälisissä yhteydenpidoissa kokoustamisessa ja toiminnassa mitä myös euroopan unioni ja muut maat tekevät

toisaalta ilmastonmuutoksen ekonomiaan kuuluu myös se että monet varhaiset toimenpiteet tulevat ilmastopolitiikassa edullisemmiksi kuin kalliiksi käyvä välttämättömien toimenpiteiden viivyttäminen

me sosialidemokraatit olemme luoneet niin täällä pohjoismaissa kuin globaalistikin hyvinvointia siten että me olemme pyrkineet korkeisiin päämääriin ja suuriin unelmiin mutta me olemme samalla tehneet sen mahdollisimman käytännönläheisillä ja toimivilla keinoilla

pienelle maalle presidentti on vahvuus

kun otetaan huomioon että esimerkiksi rakkaassa itäisessä naapurimaassamme on presidentti niin voi olla että joissakin tilanteissa on hyvä että presidentitkin keskustelevat keskenään

me haluamme niiden mukaisia käytännön tuloksia

sen sijaan läntisessä yhteistyössä euroopan unionin muodostamisessa se kuka tekee mitäkin vaikka se on käytäntönä ollut jo vakiintunutta on ollut aihetta vielä selkeyttää ja laittaa ihan paperille

toimenpiteistä tulee koitua tehokkaasti hyötyä luonnolle ja tuleville sukupolville

sitten tässä salikeskustelussa ei voi olla puuttumatta tuohon perussuomalaisten kantaan ed

ruohonen lernerin väitteeseen että euroopan unionin jäsenyyden muodollinen merkitseminen tarkoittaisi jotain muuta kuin mitä se tarkoittaa

ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii muutosta kulutustavoissamme

elämäntapojen tulee muuttua kestävämmiksi

sellaisia ei kannata viljellä edes poliittisten irtopisteitten keruun perusteella vaan kannattaa pitäytyä tosiasioissa vaikka vaalit ovatkin lähellä

on kyseenalaista että hallitus strategiassaan on sitoutunut ainoastaan siihen vaihtoehtoon että euroopan unionin päästötavoitteiden mukaista kansainvälistä ilmastosopimusta ei saada aikaan

meillä suomalaiseen demokratiaan ja länsimaisiin vapausoikeuskäsityksiin kuuluu järjestäytymisoikeus ja vapaus

niin tässä valtiosääntöuudistuksessa on pyritty toimimaan ja hyvässä yhteistyössä ja puhuen tosiasioista tosiasioina

euroopan unionin kirjaaminen ei muuta toimivaltakysymystä millään tavalla vaan on asiallinen informatiivinen merkintä joka toteaa olemassa olevan tosiseikan ei mitään muuta eli ei niin euroopan unionin kuin tasavallan presidentinkään suhteen tässä muutoksessa ole mistään erityisestä kummallisuudesta kysymys

euroopan unionin energia ja ilmastopaketin ohjeellisena tehokkuustavoitteena asetettu tavoite on tähän hallituksen tavoitteeseen verrattuna kaksinkertainen

me haluamme toimia kaikenlaista sellaista ihmisoikeuksien ja kansalaisoikeuksien rajoittamista vastaan jonka ilmentymiä ovat tässäkin keskustelussa olleet ne äänenpainot joissa syyllistetään kansalaisjärjestöjä niiden suvereenista itsenäisestä päätöksenteosta

tästä selonteosta yleisemminkin syntyy sellainen vaikutelma että hallitus ajaa tietoisesti kaksilla eri raiteilla

me emme voi suomen kansan kansanedustajina eduskuntalaitoksena mennä sillä tavalla kansalaisyhteiskunnan vapauksia rajoittamaan että pyrkisimme määräämään täältä käsin sitä minkälaisia päätöksiä sisäisesti erilaiset kansalaisjärjestöt tekevät

tietysti keskustelu näistä on lainehtinut voimakkaampana mutta tämä muutos on kuitenkin suhteellisen pieni

arvostettu puhemies

päästökauppasektorin ulkopuolellakin tulee käyttää ohjauskeinoina kansallisia veroratkaisuja uuden teknologian kehittämistukia ja muita välittömiä ohjauskeinoja

he ovat halunneet vaikuttaa työelämän kehittämiseen oman arkensa parantamiseen oman perheensä elatuksen varmistamiseen

yksittäisiä ihmisiä tulee kannustaa tutkimaan omia hiilibudjettejaan ja pohtimaan esimerkiksi asumisensa liikkumisensa ja ruokavalionsa vaikutusta kasvihuonepäästöihin

he ovat halunneet järjestäytymällä ottaa kantaa yhteiskunnalliseen kehitykseen ja he ovat tehneet yhdessä demokraattisilla pelisäännöillä avoimesti päätöksiä siitä miten he arvioivat miten kukin yhteiskunnallinen liike edistää heidän tavoitteitaan työelämän kehittämiseksi ja parantamiseksi

sen perusteella nämä ihmiset ovat tehneet demokraattisia päätöksiä

on minun mielestäni täysin sopimatonta ja huonoa käytöstä että me täällä lähdemme heidän itsenäisiä päätöksiään arvostelemaan

jos ihan lyhyesti

esimerkiksi ensi vuoden talousarviossa hallitus leikkaa kaksi miljoonaa kaupunki ja seutulippujen valtionavustuksista ja miljoonan maaseudun runkoliikenteen ja kaupunkimaisen paikallisliikenteen ostamiseen varatuista määrärahoista

arvoisa puhemies

vetoaisin tässä kuitenkin niihin porvarillisiinkin edustajiin jotka kunnioittavat suomalaisen sivistyksen kehittämistä ja sitä että me saamme tieteen tekemiselle sille kuuluvan arvon

arvoisa puhemies

kyllä edelleen palaisin tuohon erittäin painoarvokkaaseen asiaan eli tuomioistuinten käsittelyaikoihin

se on aivan erilaista kuin hämärät liikemiespiirit jotka veroparatiiseista konkurssipesistä rikostutkinnan alla olevista järjestelmistä

näitä arvokkaita juuria on turha lähteä sieltä kitkemään näin huonosti valmistellun esityksen kautta

kiitoksia

taajamasuunnittelussa uudet kohteet tulisi rakentaa tiiviisti ja viihtyisästi mutta mahdollisimman vähän energiaa kuluttaviksi ja vanhoja tulisi korjata

teollisuusprosesseja uudistamalla ne saadaan energiatehokkaammiksi

se että ihminen saa ilman aiheetonta viivytystä asiansa tuomioistuimessa käsitellyksi on niin keskeinen perusoikeus että tällaisten lukujen valossa emme voi täysin kyllä sanoa että suomi olisi oikeusvaltio

erilaisia energiansäästöön ohjaavia keinoja olisi meidän sosialidemokraattien mielestä strategiassa tullut nostaa esille huomattavasti rohkeammin

sosialidemokraattien tavoite on energianhuollon riippuvuuden tuntuva vähentäminen öljystä ja muista fossiilisista energialähteistä

kestävä energiantuotantopaletti on rakennettava siten että kaikki kolme energian säästö riippumattomuus fossiilisista energialähteistä ja uusiutuvien energialähteiden osuuden lisääminen toteutuvat samanaikaisesti ja yhdessä

suomeen on rakennettava kilpailukykyinen omavarainen energiantuotanto joka perustuu mahdollisimman pitkälle päästöttömiin ja vähäpäästöisiin energialähteisiin

erottaisin kyllä sen toiminnan jossa erilaiset miljonäärit salaa rahoittavat tiettyjä ehdokkaita saadakseen tiettyjä poliittisia päätöksiä sellaisesta toiminnasta mitä tekevät esimerkiksi ammattiosastot tai puolueosastot jotka avoimesti on perustettu sitä varten että ne ajavat vähäväkisten tavallisten kansalaisten asiaa

maamme on uusiutuvan energiantuotannon kärkimaita euroopassa

uusiutuvan energiantuotannon kustannustehokkuus tulee tulevaisuudessa kaiken todennäköisyyden mukaan kasvamaan

meillä on sosialidemokraattisia yhdistyksiä jotka ovat hyvin varakkaita

ne on perustettu kenties sata vuotta sitten erittäin köyhien ihmisten toimesta tuomaan turvaa tavalliselle ihmiselle

sosialidemokraatit epäilevät syöttötariffijärjestelmän järkevyyttä sillä kokemukset muista maista ovat osoittaneet sen melko kalliiksi ja tehottomaksi tukimuodoksi

tuo toiminta on aivan toisen luokan toimintaa kuin se että meillä erilaiset pääomapiirit salaa rahoittavat tiettyjä ehdokkaita sadoillatuhansilla euroilla niin kuin viime vaaleissa

ehdotamme sen sijaan sertifikaattijärjestelmän luomista jolla erilaisia uusiutuvia energialähteitä tuettaisiin huomattavasti tasapainoisemmin ja markkinalähtöisemmin

metsäteollisuus pystyy hyödyntämään puun moninkertaisesti puun polttamiseen verrattuna

yhdyskuntajätteiden energiakäyttöä on lisättävä ja jätteellä on mahdollisuus korvata myös sähkölämmön yhteistuotantolaitoksissa kaukolämmön tuottamisessa esimerkiksi hiiltä

maatalouden biokaasupotentiaalia on hyödynnettävä tehokkaammin